itse olen sitä mieltä että meillä on suomessa suunnilleen maailman anteliain opintotukijärjestelmä enkä todellakaan näe mitään tarvetta näin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa lähteä sitä parantamaan ja luonnollisesti hyväksyn erilaiset välttämättömät säästöt myös tältä osin

mutta nykysäädöstö ja sen nykytulkinta lähtevät siitä että kun ei ole erikseen sanottu laissa että vangilta saadaan ottaa kirjoituskone pois jos hän tekee kirjoituskoneella rikoksia niin nyt tämmöistä ei voida tehdä

harmaan talouden torjuntaohjelmassa linjatut toimenpiteet toteutetaan

me luulemme että asia on selvä jos ja kun hallituksen esityksestä vankeuslain uudistamisen yhteydessä ensi syksynä säädetään näiden tarkkailuhaalareiden mahdollisuudesta mutta ei asia olekaan tällä selvä

kiireellisimpiä hankkeita ovat rakennusalan urakanantajan ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen lähetettyjen työntekijöiden verovastuun tehostaminen verohallinnon vertailutietotarkastusten mahdollistaminen luottolaitoksissa ja tilaajavastuulain mukaisten tietojen saaminen julkiseen rekisteriin

kyllä minun mielestäni sen verran tervettä järkeä tässä maassa tulisi soveltaa jopa vankeihin että tämänkaltaisiin järjettömiin tilanteisiin ei jouduttaisi

kriisinratkaisumekanismin ensisijaisena tavoitteena on tehdä mahdolliseksi se että vakaviin ongelmiin ajautuvien pankkien toiminta voidaan uudelleenjärjestellä hallitusti ja nopeasti

arvoisa herra puhemies

mielenkiintoista sinänsä enkä nyt mene tähän pidemmälle oli ja on aikaisemminkin ollut se että esimerkiksi laitavasemmisto ei todellakaan hyväksy sitä että vanhempien tulot lainkaan vaikuttaisivat opiskelijan yhteiskunnalta saamaan tukeen

nimittäin vangit ovat myös kannelleet tästä tarkkailuhaalarien käytöstä euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja nyt sitä päätöstä odotellessa suomen johtavat ihmisoikeus ja perusoikeusasiantuntijat ovat esimerkiksi eilisissä helsingin sanomissa ottaneet tähän asiaan kantaa kahden palstan jutussa joka on otsikoitu oikeustieteilijät karsastavat tarkkailuhaalareita

kuten sanoin poikkeuksellisen konkreettisella tavalla ottaen tämän kannanoton kokonaistyylin huomioon on tässä harmaaseen talouteen aiottu panostaa ja hyvä niin

herra puhemies

toistan sen näkemykseni ja toivon että oikeusasiamies antaa tälle näkemykselle tukensa häntä varmaan kuullaan asiantuntijana jos ei ministeriössä niin viimeistään eduskunnassa että tuohon vankeuslakiin pitäisi saada jonkinnäköinen yleissäädös jonka nojalla sellaiset terveen järjen sanelemat asiat jotka liittyvät tämän vankeusrangaistuksen asianmukaiseen toteuttamiseen pystytään myös tuolla vankilassa toteuttamaan

toisin kuin edustaja myllykoski sanoi ja ajatteli niin jos palkkoja ei nosteta mutta työnteon verotusta samalla kevennetään niin se ei tee kenestäkään palkansaajasta yhtään köyhempää vaan voidaan heidän ostovoimansa turvata juuri sillä että vaikka nimellisesti palkat eivät nouse niin verotus kevenee

itse asiassa minulla on tässä käsissäni hyvin tuore muistio joka on tehty valtiovarainministeriön vero osaston johdolla selvitysmahdollisuuksista ulkomaalaisten lähetettyjen työntekijöiden verovastuun tehostamiseksi ja toinen lyhyempi muistio luottolaitosten vertailutietotarkastusoikeudesta

minä taas olen niin vanhan liiton mies että ajattelen että jos me rikkaiden lapsille antaisimme vähemmän opintotukea sitä saattaisi riittää jopa enemmän annettavaksi niille opiskelijoille jotka sitä oikeasti tarvitsevat

tässä artikkelissa kaikki kolme haastateltua valtiosääntöasiantuntijaa pitävät lain säätämistä aiheesta välttämättömänä

se ei tarkoita sitä että pitäisi mennä takaisin johonkin sadan vuoden takaiseen mielivaltaan vaan se tarkoittaa sitä että toimitaan nykymaailman aikaan siten kuin nykyisin edellytetään mutta toimitaan järkevästi

voin sanoa että hallitus on todellakin kiinnittänyt ja kiinnittämässä huomiota harmaan talouden torjuntaan myös siihen mitä uusia välineitä siihen voitaisiin saada

no siitä olisi se hyöty että ne tuotteet ja palvelut joita suomalaisissa yrityksissä tehdään voitaisiin tehdä vähän halvemmalla kun palkkakustannukset eivät kasva

luulenpa että tätä esittelypuheenvuoroa ei voi tänään käyttää mainitsematta kreikkaa

arvoisa rouva puhemies

kerjäämisproblematiikka kuuluu myös tähän yhteyteen koska osa näistä kerjääjistä on ihan viime viikkoinakin hakenut suomesta poliittista turvapaikkaa ja samanaikaisesti jatkanut kerjäämistoimintaa

no sen ymmärrän vielä mutta he myös varsinkin kaksi heistä eli veli pekka viljanen ja tuomas ojanen epäilevät ovatko tällaiset haalarit laisinkaan sopusoinnussa meidän perustuslakimme ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa

enkä malta olla herra puhemies vielä kiinnittämättä huomiota siihen että viro ja lukuisat muut maat ovat aivan samoissa ihmisoikeussopimuksissa mukana kuin mekin ja kummasti vain niiden vankiloissa on parempi kuri kuin meidän vankiloissa

totean vain että kreikan osalta tilanne on äärimmäisen akuutti eli juuri tälläkin hetkellä ilmeisesti ihan sananmukaisesti euromaiden valtiovarainministerit ovat asian tiimoilta koolla

meidän hintakilpailukyky olisi vähän parempi ja kun me saisimme lisää kauppoja maailmalle niin sitä kautta edustaja myllykoski saisimme lisää työtä suomeen

ei työn määrä ole vakio

eli nyt olemme herra puhemies jälleen tilanteessa josta aikaisemmin käytin vähän perusteellisemman puheenvuoron jossa näyttää siltä että suomen eduskunta haluaisi pystyäkseen tehokkaasti estämään huumeiden kulkeutumista vankiloihin säätää tällaiset tarkkailuhaalarit mahdollisiksi

voimme tätä kautta saada lisää työtä suomeen

heidän ongelmansa voidaan ratkaista vain lähtömaissa

vain sillä tavoin että bulgaria romania slovakia monet muut maat nykyistä paremmin tai sanotaan nykyistä tilannetta ei viitsisi edes mainita ryhtyvät pitämään huolta omista vähemmistöistään kunnioittamaan vähemmistöjen oikeuksia ja pitämään huolta näistä ihmisistä

kuten olen useasti todennut lähtökohta ei voi olla se että jokin muu maa että jokin maa anteeksi että jokin maa voisi jatkuvasti vyöryttää vastuuta omista veloistaan muille

samanaikaisesti meillä on nyt sitten noin alle yhden käden sormilla laskettava valtiosääntöasiantuntijoiden joukko joka kyseenalaistaa onko suomen eduskunnalla oikeutta näin säätää

mutta minä tiedän että tämä on hyvin vanhanaikaista puhetta koska totta kai täällä huudetaan että kaikille kuuluu yhteiskunnan ja veronmaksajien maksama opintoraha eivätkä missään nimessä vanhempien tulot saa missään nimessä tietystikään vaikuttaa millään lailla asiaan

katsoin parisen päivää sitten joltakin englantilaiselta televisiokanavalta keskustelua jossa kreikkalainen osanottaja sanoi että hänen eläkkeellä oleva ja koko ikänsä ahkerasti työtä tehnyt ja veroja maksanut opettajaäitinsä on syytön kreikan nykyisiin talousongelmiin

tennilä sanoitte että suomi ei ole euroopan unionin tasolla puuttunut niin suomi on puuttunut mutta sen pitää nykyistä paljon vahvemmin vielä painostaa näitä maita pitämään huolta omista kansalaisistaan

voidaan ajatella että kun tämmöinen esitys tulisi tänne eduskuntaan siitä pyydettäisiin perustuslakivaliokunnan lausunto ja nämä kaksi kolme asiantuntijaa saisivat perustuslakivaliokunnan sille kannalle että tämä säätäminen olisi vastoin joko meidän perustuslakiamme tai kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitamme ja silloin näin ei voitaisi säätää

tässä ollaan mielestäni perimmäisten kysymysten äärellä

mutta toisaalta

eikö suomalainen tai saksalainen tai hollantilainen eläkeläinen tai yleensäkin veronmaksaja ole vielä vähemmän syyllinen kreikan nykyongelmiin

olen aikaisemmin eduskunnan pöntöstä monta kertaa arvostellut perustuslakivaliokunnan tiukkoja tulkintalinjoja ja kohdistanut kritiikkiä myös perustuslakivaliokunnan vakituisesti kuuntelemiin asiantuntijoihin

nyt tässä opintotukilausunnossa perustuslakivaliokunta on kuunnellut vain kahta asiantuntijaa valtiosäännön puolelta eivätkä hekään kuulu niihin eniten kuultuihin joten en voi tässä vaiheessa tulilinjalleni ottaa niinkään näitä perustuslakiasiantuntijoita ennemminkin pitää katsoa tietysti valiokunnan puheenjohtajien ja jäsenten suuntaan mutta tässä tapauksessa haluan aivan suoraan myös kiinnittää katseeni valiokuntaneuvosten suuntaan

yksi huvittava osoitus tästä valtiosääntöasiantuntijoiden korottamisesta ylivertaisiksi asiantuntijoiksi ja auktoriteeteiksi myös vankeinhoidossa sen lisäksi että he tietysti ovat sitä jo rikostorjunnassa niin kuin tänään aikaisemmin kävi ilmi on seuraava sitaatti valtiosääntöoikeuden professori tuomas ojasen haastattelulausunnosta

arvoisa rouva puhemies

viime vaalikauden lopulla eduskunnassa oli käsittelyssä hallituksen esitys jonka mukaan laittomasti maassamme oleville ulkomaalaisille tulisi taata muukin kuin kiireellinen hoito

onneksi ja kiitos silloisen edustaja kari rajamäen tämä hallituksen esitys jäi säätämättä laiksi

mistä on kyse

kyse on siitä että perustuslakivaliokunta antamassaan lausunnossa kirjoittaa mikä on fakta että sen mielestä indeksisidonnaisuudesta luopumisen taloudellinen merkitys yksilötasolla ei ole kovin merkittävä kun otetaan huomioon arviot indeksin odotettavissa olevasta kehityksestä lähivuosien aikana

eli maan ylimpiä asiantuntijoita vankeinhoidossa on siis valtiosääntöoikeuden professori tuomas ojanen joka siis tietää että nämä haalarit toisin kuin käytännön ihmiset vankiloissa luulevat eivät olekaan tehokas keino huumeiden kulkeutumisen estämiseksi

olisihan se ristiriitaista että kun koko muu yhteiskunta pyrkii siihen että ne jotka ovat laittomasti suomessa poistuisivat suomesta mahdollisimman pian omiin kotimaihinsa tai lähtömaihinsa niin samanaikaisesti laajentamalla heidän terveyspalvelujaan me loisimme heille vetotekijöitä jotka nimenomaan pitäisivät heidät laittomasti maassamme

toisaalta on heti perään todettava että mikäli tällainen teoreettinen tulema olisi toteutuakseen euroopassa olisi silloin paljon suurempiakin murheita käsillä kuin kreikan maksukyvyttömyys

valiokunnan mielestä ehdotus ei siten painotus sanalla siten merkitse sellaista perusoikeuden toteutumistason heikennystä joka muodostuisi valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalliseksi

pankkivaltuuston näkemys on että suomen pankin vakavaraisuus oli kertomusvuoden lopulla riittävä kattamaan pankin tehtävien hoitamisesta johtuvat riskit ja se on sitä edelleen

nyt esillä olevassa hallituksen esityksessä tartuntatautilaiksi on ilmeisesti osin kyse myös samantapaisesta problematiikasta

arvoisa rouva puhemies

mehän vastikään kuulimme että kyproksen parlamentti ilmeisesti ei tänäänkään äänestä tämän euroryhmän ja imfn tukipaketin hyväksymisestä ja sen ehtojen hyväksymisestä vaan on lykännyt tiettävästi äänestystä huomiseksi

kun en ole tuota yli satasivuista esitystä itse lukenut turvaudun tässä saatepuheenvuorossani sosiaali ja terveysvaliokunnalle parempiin asiantuntijoihin eli yhteen asiantuntijalääkäriin joka on ollut tässä tartuntatautilakityöryhmässä jäsenenä ja myös edellä mainittuun edustaja rajamäkeen

sanon että tämä kysymyksenasettelu on entistä ajankohtaisempi sillä viime vuonna maahamme saapuneiden kymmenientuhansien turvapaikanhakijoiden joukosta merkittävä osa tulee saamaan kielteisen päätöksen ja näistä taas osa ei tule poistumaan vapaaehtoisesti suomesta vaan tulee jäämään laittomasti maahan

mutta herra puhemies sitä minä en kyllä alkuunkaan ymmärrä että kyproksella osoitetaan tänä päivänä ehkä tälläkin hetkellä mieltä euroopan unionia ja euroryhmää ja erityisesti saksaa vastaan ja näytetään mielenosoituskylttejä joissa suomennettuna sanotaan että näpit irti kyproksesta

arvoisa herra puhemies

oli aika hätkähdyttävää kuulla oikeusasiamiehen itse toteavan että vankien oikeudet on turvattu tässä maassa jos oikein ymmärsin paremmin lainsäädännön ja valvonnan kautta kuin monien muiden ihmisryhmien jotka ovat joutuneet laitoshoitoon

päinvastoin kun perusoikeusuudistus tehtiin silloin hallituksen esityksessä ja perustuslakivaliokunnan käsittelyssä todettiin että sosiaaliturvaa suunnitellaan ja kehitetään yhteiskunnan taloudellisten voimavarojen mukaisesti ja että kansantalouden ja julkisen talouden tila voidaan ottaa huomioon mitoitettaessa sellaisia etuuksia jotka julkinen valta välittömästi rahoittaa

herra puhemies minulle ainakin suomen kansan edustajana ja luulen että koko suomelle sopisi erinomaisen hyvin se että pidämme näpit irti kyproksen talouskriisistä ja annamme kyproslaisten kiehua omassa liemessään

tämä asiantuntijalääkäri tartuntatautilakityöryhmästä kirjoittaa että tähän esitykseen on tullut monia parannuksia aiemmin esillä olleisiin versioihin verrattuna mutta ydinkysymys on se että kunnat täällä laissa puhutaan kunnan alus pääalueella

edustaja salosen ja edustaja heinosen keskustelun perusteella luulisin että on aiheellista todeta että nekään nuoret jotka turvautuvat toimeentulotukeen joutuvat turvautumaan ja jotka eivät tulisi tapaamaan sosiaalityöntekijöitä eivät ole kaikki veistetyt samasta puusta

ei meillä täällä suomessa enkä usko että saksassa tai hollannissa ole mitään halua sinänsä olla kyproslaisia pelastamassa siitä että ovat päästäneet pankkisektorinsa kasvamaan yli äyräiden ja siitä että venäläinen raha on suurin määrin hakeutunut kyprokseen syistä jotka saattavat hyvinkin liittyä rahanpesuun tai muihin rikollisiin tarkoitusperiin

minä luulen että on niitä nuoria joista edustaja salonen puhui joiden päihdeongelmat tai mielenterveysongelmat ovat sellaisia että tällainen sanktio ei heidän kohdallaan toimisi

ja kyllä minä nyt toivoisin että kun oikeusasiamies tämän seikan on tunnistanut niin se nyt jotenkin voisi vaikuttaa siihen että näitä vankien oikeuksia nyt ei tulkittaisi niin kuin yläkanttiin koska kuten sanoin kai jonkunnäköinen suhteellisuusperiaate ja jonkunnäköinen oikeudenmukaisuus tässä yhteiskunnassa noin kokonaisvaltaisesti pitäisi vallita

kun aikaisemmin puhuttiin kunnan alueella oleskelevista joka olisi kiistatta pitänyt sisällään myös laittomasti maassamme olevat niin nyt puhutaan kunnan väestöstä joka hänen mukaansa ottaen huomioon myös perusteluissa olleita kohtia jättää epäselväksi sen ovatko myös laittomasti maassamme olevat tämän lain piirissä

mutta sitten on myös niitä nuoria jotka vähintään henkisesti näyttävät keskisormea sosiaalitantoille ja jotka lähtevät siitä sossu tatun tavoin että rahaa tulee sen verran pitää cia ei hän viittii kuin pitääkin eivätkä he viitsi lähteä ketään sosiaalivirkailijoita tapaamaan eivätkä ole kiinnostuneita tarjotuista mahdollisuuksista

olen siis sitä mieltä että jos kyproslaiset haluavat syyttää euromaita mukaan lukien suomea siitä että nyt heille pannaan liian kovat ehdot niin minulle ainakin sopii erinomaisen hyvin se että ei tehdä sinne mitään tukipakettia

hän kirjoittaa näin

oikeusasiamies ei antanut tässä puheenvuorossaan tukea ajatukselleni että vankeuslakiin pitäisi saada tällainen yleissäädös mutta minä edelleen vetoan tämän puolesta koska kuten sanoin tämä vankeuslaki on nyt jo pitkä kuin nälkävuosi sitten siellä on vielä melkein satapykäläinen asetus tukena ja joka kerta kun oikeusasiamies tätä tiukasti tulkitsee vankihaalarit kirjoituskone ja muuta vankeuslakiin pitää lisätä uusia pykäliä joissa todetaan että elävä elämä vaatii jotain uutta säädöstä

lakiin on tehty matkan varrella toivottuja muutoksia kuten on poistettu sanat kunnan alueella oleskelevat eli laittomasti maassa olevat paperittomat

tällaisten henkilöiden kohdalla sitten tällainen keskustelu voisi muuttaa heidän käsitystään ja tällaisten henkilöiden kohdalla tällainen toimeentulotuen vähentäminen saattaisi toimia kannustimena tällaiseen tapaamiseen

edustaja lindtman kertoi että sdp kannattaa vientivetoista kasvua ja että se edellyttää kilpailukykymme vahvistamista ja tähän lääkkeeksi tarjositte maltillisia palkkaratkaisuja

en itse jaksa uskoa että kyproksen vararikosta ja myös sen pankkien vararikosta mistä koituisi tallettajille tietysti vielä paljon hurjemmat seuraukset kuin tästä tukipaketista eli itse jaksa uskoa että siitä kuitenkaan seuraisi sellaista koko euroopan kattavaa dominovaikutusta joka hyvin dramaattisella tavalla iskisi myös suomen talouteen

lakiesityksessä on kuitenkin edelleen heikkoja tulkinnanvaraisia kohtia joissa mahdollistuu uutena velvoitteena laittomasti maassa olevien henkilöiden kalliiden valvottavien tartuntatautien kuten hiv ja hepatiitit elinikäinen hoito

arvoisa rouva puhemies

minun mielestäni aloite on varmasti hyvä kun se lähtee ja laki lähtee niin päin että tämä velvollisuus on ennen kaikkea sosiaalipuolella mutta itse uskon siihen että myös velvollisuus nuoren puolelle mutta totta kai sen velvollisuuden täytäntöönpanossa eli näissä mahdollisissa sanktioissa pitää ottaa huomioon näiden nuorten tosiasiallinen mahdollisuus esimerkiksi ymmärtää ja tiedostaa mistä on kyse

niitäkin tarvitaan mutta en ymmärrä millä logiikalla kun haluatte edistää kilpailukykyä ja haluatte edistää vientiä te suhtaudutte tähän yhteiskuntasopimukseen niin torjuvasti kuin teette

saattaa olla että tällainen tartuntavaikutus on olemassa mutta rupean olemaan pikkuhiljaa sitä mieltä että jossakin kohtaa se riski kannattaa kyllä ottaa koska onhan tämä suorastaan julkeata että muut euromaat saksa suomi hollanti ja niin edelleen

te suhtaudutte niin että vähän happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista vaikka jokainen talousasiantuntija tässä maassa ja vähän maan rajojen ulkopuoleltakin voi tulla teille todistamaan että jos tällainen yhteiskuntasopimus joka vahvistaisi meidän kilpailukykyä sillä tavoin kuin hallitus on kaavaillut saataisiin aikaiseksi niin se todellakin lisäisi työllisyyttä tässä maassa

mitä siihen tulee että sitten nämä niin sanotut ihmisoikeusjuristit tulevat lankaa pitkin ja perustuslakivaliokunnassa hyppivät seinille niin minun mielestäni ihmisoikeusjuristeilla olisi muutaman seminaarin paikka joissa miettisivät miten nämä heidän kauniit teoriansa ja tämä elävä elämä käytännössä kohtaavat

tukevat kyprosta jotta kyproslaiset selviäisivät ongelmista joita heidän oma politiikkansa on aiheuttanut ja he näyttävät meille henkisesti keskisormea ja antavat ymmärtää että me olemme heitä kurjistamassa ja jollain tavoin ahdistelemassa

jos on kyse työikäisistä työkykyisistä terveistä nuorista ainakin nuorista niin en maksaisi lainkaan toimeentulotukea tai tällaista sosiaaliturvaa kotiin vaan tarjoaisin mutta aina myös edellyttäisin työtä koulutusta tukitoimintaa kuntouttavaa työtoimintaa ja miedot

jos tämä järjestelmä sillä lailla vuotaa että kun valtio lopettaa ylläpidon ja toimeentulotuen maksamisen niin sitten kunnat rupeavatkin tätä näille ihmisille maksamaan jos tämä järjestelmä tällä tavoin huolta silloinhan tämä ei tosiasiassa ennalta ehkäise yhtään mitään

miksi te tätä vastustatte

silloin ei kukaan älynnyt vaatia että myös kansanedustajien lasten pitää saada opintorahaa niin kuin tänä päivänä laitavasemmisto ja kaikki muutkin täällä salissa vaativat

sama toteutui aikaisemmin kreikassa ja kyllä tässä sellainen moraalikadon tilanne on nyt koko euroopassa että ne maat jotka ovat hoitaneet asiansa paremmin joutuvat auttamaan ja ne maat jotka ovat hoitaneet asiansa surkeasti ne vihoittelevat niille maille jotka heitä auttavat koska kokevat että sieltä tulevat nämä ehdot tiukasta talouskurista ja muista keinoista

tähän voidaan tulkita kuuluvaksi myös paperittomat

päinvastoin kun viidakkorumpu kertoo että nyt siellä on niin hölmöä porukkaa että vaikka yksi putki on kiinni niin toiselta luukulta saa silloinhan tämä muutto jatkuu

nämä suurten ikäluokkien edustajat kymmenettuhannet jotka tulivat köyhistä oloista opiskelivat maistereiksi ja tohtoreiksi tämän opintolainan turvin ja se täytti sivistykselliset oikeudet

huomioiden nykytilanne jossa laittoman maahantulon vetovoimatekijöitä halutaan poistaa uusi laki tarjoaa vetovoimatekijän erityisesti venäjältä laittomasti maahamme tulolle

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen viides asia voi mennä ostoehdot täyttä asiaa lähdetään työelämän tasa arvovaliokuntaan ja astran keskustelun pidentymisen johdosta edustaja aloitteentekijä edustajunen ei enää ole paikalla joten keskusteluun päivittäisiä lähetetään työelämä

toivoisin että tässä euroopan laajuisessa keskustelussa jotenkin nämä asiansa sotkeneet maat ymmärtäisivät että heitä ollaan tässä taloudellisesti tukemassa ja ottamassa suomalaistenkin veronmaksajien piikkiin sellaisia riskejä jotka eivät meille kuulu

arvoisa rouva puhemies

arvoisat kansanedustajat

täällä keskustelussa esimerkiksi ministeri orpo ja edustaja joona räsänen ovat hyvin tuoneet esiin sen laajemman eurooppalaisen kontekstin mihin tämä lakiesitys liittyy ja sen tosiasian että maahanmuuton hallitseminen euroopassa edellyttää ennen kaikkea yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja joita pyrimme euroopan tasolla edistämään

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen kuuden rasia voimme nousta ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle viidestoista yhdettätoista kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytty

eli odottaisi heiltä vähän toisenlaista suhtautumista

jos tällä linjalla jatketaan niin perustuslakivaliokunta seuraavaksi toteaa että no joo kun on matala inflaatio niin lapsilisistä voidaan poistaa indeksit mutta perustuslaillisia ongelmia tulee jos inflaatio on nopeampi

näistä uusista tapauksista joka neljäs on vastustuskykyistä mdr tuberkuloosia ja joka viides erittäin vastustuskykyistä xdr tuberkuloosia

samoin päiväjärjestykseen seitsemännen asian osaa eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina viidestoista yhdettätoista kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista eduskunnan täysistuntoon päätynyt niin edelleen

ja totta kai globaalisti pyrimme toimimaan niin että saataisiin niitä juurisyitä jotka ajavat ihmiset pakenemaan omista kotimaistaan eli sotilaallisia kriisejä sotia kurjuutta näitä ongelmia lievitettyä

tässä valtio omin toimin pyrkii siihen että kun kielteinen päätös on tullut ja se tulee muutamassa päivässä niin sen jälkeen suomeen ei sitten tarpeettomasti enää tulla

jos tämä järjestelmä sillä lailla vuotaa käytän sanaa vuotaa että kun valtio kielteisen päätöksen jälkeen sanoo että nyt lähdette maasta me emme enää maksa teidän toimeentuloanne ja nämä ihmiset jotka ovat siis aiheettomasti hakeneet turvapaikkaa ja saaneet kielteisen päätöksen jäävätkin maahan ja ryhtyvät saamaan kuntien maksamaa toimeentulotukea jos tämä järjestelmä sillä tällä tavoin vuotoja silloin meidän pitää lainsäätäjinä puuttua asiaan ja muuttaa lakeja niin että tämä järjestelmä ei vuoda vaan se alkuperäinen tavoite että perusteettomat hakemukset vähenevät ja poistuvat saavutetaan

ja niin edelleen

arvoisa rouva puhemies

mutta sitten mitä tulee tähän esitykseen joka on siis tämän tämänhetkisen eurooppalaisen tilanteen vaatima niin siitä muutamia näkökohtia

lopuksi sanon että luulen että meidän näkökulmamme tähän perustuslailliseen kysymykseen ovat niin erilaiset kun te täällä ennen kaikkea katsotte asiaa näiden opiskelijoiden ja opiskelijaliikkeen monivuotisen taistelun ja monivuotisten vaatimusten valossa että en ryhdy tähän keskusteluun tämän pitempään mutta toivon että perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos ja perustuslakivaliokunnan jäsenet ja perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat kuitenkin noteeraisivat tämän kritiikin joka tässä nyt on esitetty

täällä pitkässä keskustelussa kriitikot ovat korostaneet että esitys on epäinhimillinen epähumaani vastoin ihmisoikeuksia vastoin kansainvälisiä sopimuksia ja vaikeuttaa ihmisten kotoutumista suomessa

päivä viime kuuta jossa hän nimenomaan on sitä mieltä että on varmistettava että eduskunnalle esitettävä tartuntatautilaki ei salli uutena elinikäisen hiv hoidon aloittamista kaikille suomeen tuleville ja täällä oleskeleville turisteille ja laittomasti maassa oleville kunhan hoitoa harkitseva asiantuntija vain niin päättää

sehän on totta että jos me ajattelemme asiaa suomessa jo olevien turvapaikanhakijoiden kannalta niin tämä esitys on luonnollisesti hyvin ongelmallinen heidän kannaltaan

eli jos kunnat tähän tilanteeseen joutuvat niiden pitää antaa pelkästään menolippu eikä mitään muuta tukea

eli kaiken kaikkiaan me emme tarvitse suomessa uusia vetovoimaisia tekijöitä laittomalle maahantulolle tai laittomalle maahan jäämiselle

ja on totta se että tämä perheenyhdistämisen vaikeuttaminen ei ole omiaan edistämään kotoutumista

voidaan päinvastoin sanoa aivan ymmärrettävästi että se on omiaan hidastamaan ja jarruttamaan kotoutumista

me emme tarvitse sellaista hoidon laajentamista joka merkitsisi sitä että täällä laittomasti olevat ulkomaalaiset entistä hanakammin pyrkivät jäämään laittomasti maahan

mutta suomen kansan edustajina ja suomen eduskuntana me emme voi tarkastella asiaa pelkästään suomessa olevien turvapaikanhakijoiden näkökulmasta vaan meidän on tarkasteltava tätä asiaa laajemmin

minä vetoan nyt sosiaali ja terveysvaliokuntaan että te selkiytätte sen että kun tässä laissa puhutaan kunnan väestöstä niin ei todellakaan tarkoiteta kunnassa laittomasti olevia ihmisiä